monia muitakin kohtia täällä on kuten esimerkiksi kylätoiminnan leikkaukset jotka kohtelevat maaseutua kaltoin mutta palataan niihin sitten muissa yhteyksissä

haluaisin samalla tapaa olla ylpeä siitä että suomi viimeisinä vuosina näille kunniakansalaisille veteraaneille hoitaa kuntoutuksen niin ettei sitä tarvitse tulla pyytelemään ja yksittäisesti anella ja joutua torpatuksi

tänäkin vuonna meidänkin maakunnassamme kuntoutuksia jäi väliin ja jälleen määrärahoja ollaan leikkaamassa

arvoisa puhemies

vaikka tänään keskustelu lutun osalta on ollut erittäin myönteistä tätä asiaa on niin paljon politisoitu ja haluttu vetää osaksi yleistä eläkekeskustelua että haluan kertoa vähän perusteluja tästä lutusta ylipäätään

homman nimihän on nimenomaan se että meidän täytyy saada uusia yrittäjiä maatiloille jos haluamme kotimaisia elintarvikkeita jatkossakin

siksi on erittäin tärkeää että sekä tällä luopumistuen puolella että toivottavasti myös korjaamalla makeraa aloittamistuen osalta kannustamme siihen että jatkossakin saisimme suomalaisia elintarvikkeita ja jatkajia sinne maatilalle

nämä ehdot säilyvät ennallaan

vielä yksi asia tähän eläkekeskusteluun

hänhän on aina kannattanut työvaltaisen karjatalouden näkökulmaa ja sitä että nuoret voisivat hyvin päästä jatkamisen alkuun

nimenomaan itä ja pohjois suomessa moni nuori olisi jäänyt jatkamisen mahdollisuutta vaille jos tätä vuokravaihtoehtoa ei olisi mukaan otettu

ihan kun tässä tuli tuota rautalammin historiaakin jo useammassakin puheenvuorossa sivuttua ja kerrottiin että rautalampi on luovuttanut alueita muille kunnille niin anekdoottina ajattelin että kerronpa näinkin päin että kivijärvi sen sijaan on luovuttanut rautalammille kunnanjohtaja risto niemelän ja risto niemelä tutustui aikanaan tähän salamajärven luonnonpuistoon joka siellä kivijärvellä siis on ja siitä varmaan tätä ideaa on etelä konneveden kansallispuistoon saanut

halusin pyytää puheenvuoron tästä nimiasiasta

tärkeintä olisi se että silloin kun kansallispuisto perustetaan huolehditaan myös jatkossa sen rahoituksesta niin että siellä toiminnot säilyvät ja yrittäjät saavat asialliset sopimukset ne yrittäjät jotka niitä palveluita hoitavat

arvoisa puhemies

on kauheaa ajatella että hyväksymme sen että riskinottajat voitonkäärijät ja kieroilijat porskuttavat siunauksellamme entiseen malliin ja valtiot ja niiden kansalaiset kantavat vastuuta

minusta on väärin että meidät keskustan kansanedustajat istutetaan kansalaisten housuilla tuleen siksi että sdp ja kokoomus halusivat väen väkisin euroopan ytimiin

kuten ed

en pysty äänestämään kreikan paketin puolesta

joskus pitäisi tajuta kääntyä

tulee liiallinen turvallisuuden tunne

pankkien pitää pystyä kaatumaan

pitää nähdä että esimerkiksi kiinalaiset vientitulot etsivät nyt sijoituskohdetta samoin kaikki se epämääräinen raha joka tulee laittomasta bisneksestä

arvoisa herra puhemies

kun maakuntien kehittämisrahat ajetaan alas ja päätöksentekovaltaa vähennetään niin on aivan selvä että pyritään suurkunnilla siihen että maakuntakeskuksilla on valtaa päättää maakunnan asioista kuten esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa

käytännössä kyseessä on hallittu rahanarvon alentaminen sen lisäksi finanssimaailmaa on vaadittava mukaan rahoittamaan rahamarkkinoiden vakautta

minusta olisi tärkeää että alueiden ääni meidän päätöksenteossamme jatkossakin kuuluisi ja toivoisin että näitä asioita hallituspuolueen kansanedustajat painaisivat sinne sydämeensä erittäin vakavasti

olen usein puhunut ja kirjoittanut rahoitusmarkkinaveroista

olen mielissäni että suomi vaati viikonloppuna globaaleja transaktioveroja sitä että rahan liikkeistä menisi siivu keskuspankeille tämän kaltaisia tilanteita varten

niinpä asia luvattiin selvittää

kannatan lämpimästi myös lisää läpinäkyvyyttä valvontaa ja rahamarkkinoiden säätelyä mitä pääministerimme ja valtiovarainministerimme ovatkin eu pöydissä usein vaatineet

sen lisäksi että tunnemme pankkien ja pörssien toiminnan on tiedettävä rekisteröitävä ja asetettava pelisäännöt kaupankäynnille myös muualla

tällä hetkellä kauppa käy mutta ei ole mitään vakioituja selvityskäytäntöjä

syynilistalla täytyy olla myös johdannaismarkkinoiden joilla kaupankäynnin kohteena olevan sopimuksen arvo perustuu toisen kohteen esimerkiksi osakkeen indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon

osa hedge rahastoista käyttää merkittävästi johdannaisia ei pelkästään suojaukseen vaan myös markkinanäkemyksen ostamiseen mikä kohottaa riskitasoa

kotimaassa voitaisiin ruotsin mallin mukaisesti ottaa käyttöön pankkivero

tätä voidaan nimittää ihan miksi hyvänsä vaikkapa vakausmaksuksi jolla pyritään kokoamaan pitkän ajan kuluessa varoja rahastoon jota käytetään jos kriisi yllättää

valtioiden tuloja pitää saada kerrytettyä jotta velat voi hoitaa muutoin kaikki valtiot ovat korvia myöten veloissa ja rahamaailmaa on pakko kumartaa jatkossakin

politiikka ei saa olla markkinatalouden jatke vaan tasaava hyvinvoinnin turvaaja

politiikan on oltava isäntä ja markkinatalouden renki

olen mielissäni ministeri niinistön puheenvuorosta muilta osin paitsi siltä osin että tämä metsästysdilemma sinne kansallispuistoalueelle edelleenkin jää

ja kun ministeri nosti tämän pesimärauhan niin meillähän esimerkiksi leivonmäen kansallispuistossa on juuri sellainen tilanne että kun metsoa yritetään muuten saada elpymään sen kantoja niin pienpetoja jotka tuhoavat sen metsokannan siellä leivonmäellä haluttaisiin vähentää mutta ei voida

itse asiassa olin patikoimassa siellä koirasalmessa salamajärvellä ja siellä oli vimpeliläisiä patikoijia hänen kotikunnastaan jotka olivat mielissään että tämmöinen kansallispuisto on

arvoisa puhemies

henkilökunta ei vähene eikä palvelujenkaan tarve vähene vaikka koulut ja terveyspalvelut viedään kauemmaksi

arvoisa herra puhemies

kävin eilen jyväskylän velkaneuvontapisteessä jonka rahoitus sinänsä kuuluu temille mutta aivan kuten edustaja lindtman tässä kertoi syyt siihen että sinne velkaneuvontaan tai maksuhäiriökierteeseen joudutaan ovat usein pikavipeissä

kunnat ovat huikeita elinkeinojen kehittämiskeskuksia

on kuitenkin vaikea ymmärtää että kunta jossa palvelut on hoidettu hyvin ja veroprosentti silti pystytty pitämään kohtuullisena voitaisiin pakkokeinoin liittää toiseen kuntaan

nyt kun kuitenkin lainsäädäntöön on tulossa uudistuksia pyytäisin eikö voitaisi sopia niin että pikavipit pitäisi lunastaa paikan päällä jolloin ihan oikeasti voitaisiin todentaa sen luotonottajan luottokelpoisuus

kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettavalla lailla perustettaisiin opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle uusi koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittava riippumaton asiantuntijaorganisaatio joka tuottaisi tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten

jos jonkun asian toivoisin tältä hallitukselta onnistuvan toivoisin että se nuorisotakuu onnistuu

tällä hetkellä markkinointi on erittäin aggressiivista

tulee sähköposteja posteja tekstareita niille henkilöille jotka ovat pikavippejä joskus ottaneet ja markkinointi voi olla tätä rataa että älä lopeta vapun juhlimista kesken ota meiltä pikavippi saattaa tulla vapunpäivänä tällainen viesti

voisitteko ministeri gustafsson mennä vähän syvemmälle ja kertoa monestako maakunnasta opetuksen aloituspaikat vähenevät ja missä maakunnissa ne lisääntyvät

arvoisa puhemies

kun tämä hallitus puhuu todellakin oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta miten siihen kuvaan istuu se että kun te keskitätte palvelut esimerkiksi terveyspalvelut te nostatte kelan matkakustannusten omavastuuta niiltä ihmisiltä joilla ei ole julkista kulkuneuvoa hakemaan niitä palveluita

nimittäin jos aloituspaikat vähentyvät niin on ilman muuta selvää että on vaikeampi menestyä siinä opiskelupaikan haussa

kun kuulimme asiantuntijoita kävi ilmi se mikä keskisuomalaisille kansanedustajille on ollut tiedossa ja mitä tietoa olemme tänne eduskuntaan koettaneet välittää että jyväskylässä on erittäin vahvaa moniosaamista koulutuksen arvioinnin osalta

samoin perintätoimistot joista tänä aamuna uutisissa tuli toimivat erittäin aggressiivisesti ja monesti siinä menee ylimääräisiä

mittasuhteita haluaisin myös siitä kuinka monta homekoulua näillä homekoulurahoilla saadaan korjattua ja montako homekoulua jää odottamaan rahoitusta

kun isot hallinnot ovat muutoinkin pulloillaan kehitysjohtajaa apulaisjohtajaa ja koordinaattoria näiden määrä tulevaisuudessa vain kasvaa

meillä on kaksi erillistä yliopiston laitosta valtakunnallinen koulutuksen tutkimuslaitos joka on erikoistunut laajoihin kansallisiin ja kansainvälisiin vertailututkimuksiin joista tunnetuin on pisa meillä on myöskin arviointineuvosto joka hankkii ja analysoi tietoa muun muassa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi

kuntaliitoksessa palkat harmonisoidaan

jyväskylässä toimiva koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio educluster finland oy tarjoaa hyvät edellytykset tuotteistaa ja viedä arviointiosaaminen kansallisille ja kansainvälisille markkinoille

erikoista on että kaikille kunnille ennakoidaan yhtä suuret nettoinvestoinnit asukasta kohden jatkossa

itse asiassa tätä vientiä on jo tehtykin

meillä on erittäin hyvää yhteistyötä saudi arabian kanssa erittäin edistyksellistä toimintaa koulutusmessuilla ja varsinaista vientitoimintaakin

kuntaliiton laskelmat nettoinvestoinneista osoittavat että ne vaihtelevat suuresti johtuen ennen kaikkea väestömuutosten ja siten palvelutarpeen kehityksestä

valiokunnassa kansanedustajat tulivat vakuuttuneiksi siitä että tätä koulutusosaamista ei tule tuhota vaan se kannattaa hyödyntää

kuntakartan sijaan keskusta olisi ensin määrittänyt kuntien tehtävät tulevaisuudessa parlamentaarisessa ryhmässä asiantuntijoita ja kuntia kuullen

se on koko suomen eduksi oleva asia

siksi meitä oppositiopuolueen kansanedustajia hämmästytti että emme voineet saada varmuutta siitä että tämä osaaminen säilytetään kun tämä arviointikeskus sijoitetaan helsinkiin

sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen ja rahoituksen pitää ehdottomasti kulkea kuntauudistuksen rinnalla

osa sen toiminnoista jäisi kyllä jyväskylään mutta esitykseen tuli ilmaisu perustamisvaiheessa

keskustan kritiikki ei ole vain oppositiopuolueen kritiikkiä

koska tämä on koko suomen etu että tätä osaamista jatkossakin voidaan hyödyntää ehdotan että mietintöön sisältyvän lakiehdotuksen yleisperustelut hyväksytään seuraavan vastalauseen mukaisesti

sosiaali ja terveydenhoito vie valtaosan kuntien budjeteista

tehoja tälle puolen on saatava ja pullonkauloja on purettava

lääkäreiden ajan tulee kulua heidän tutkintoaan vastaavaan työhön

olen ollut paikalla kun kirurgian huippuammattilainen kirjoitti diagnoosia kahden sormen voimin ja kävi tulostamassa reseptit seuraavalla käytävällä yhteistulostimella

ehdotamme että hallituksen esityksestä poistettaisiin sana perustamisvaiheessa ja että jyväskylän toimintojen laajuus muotoiltaisiin seuraavasti opetus ja kulttuuriministeriön

suomessa lääkäreiden aika kuluu toisarvoisiin töihin aina sairaustodistusten kirjoittelua myöten ja lääkärit ottavat kansainvälisesti verrattuna erittäin vähän vastaan akuuttipotilaita

jyväskylän toimintojen laajuuden osalta on perusteltua todeta että jyväskylään sijoitettavien toimintojen tulee vastata laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vähintään nykyisiä koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön tehtäviä

on turha luulla että edes kokoomuksen maalailemat suurkunnat pystyisivät hoitamaan kaikkia sairaanhoidon portaita aina lonkkaleikkauksiin asti

tarvitaan maakunnallisia malleja joissa terveydenhoito ja erikoissairaanhoito yhdistyvät

arvoisa puhemies

keskusta haluaa uudistaa

nyt pintaa räävitään

se etukeno millä mennään nyt ennakoidaan tervey denhuollossa ja ehkäistään sairauksia eläinlääkäreitä on oleva riittävästi tulevaisuudessa ja siihen jopa varataan lisää rahaa ja eriytetään tämä palvelutoiminta ja valvonta jotka ovat olleet erittäin hankalia asioita nyt kun näin ei ole

rajamäki hyökkäsi kovasti subjektiivista oikeutta vastaan ja itse asiassa meillä valiokunnassa olikin kaikilla huolena se että ei ikään kuin luotaisi tätä subjektiivista oikeutta mistä rajamäki puhuu mutta näinhän juuri ei tehty

subjektiivista oikeutta ei tule vaan oikeus välttämättömään päivystykseen on silloin kun sitä palvelua ei muualta ole saatavilla

itse asiassa tämä laki parantaa sitä tilannetta että keskellä yötä kenenkään ei kannata soittaa kissan hampaankolotuksen hammaskiven takia koska siitä voidaan periä asianmukainen maksu

tämän puhelun vastaanottaminen voidaan tehdä maksulliseksi niin että uusavuttomat ihmiset eivät puhelinsoitoillaan ruuhkauta päivystystä eli tämä uudistus vie parempaan suuntaan eläinlääkäreitten kuormitusta

kun alueet suurenevat päivystyksiä voidaan jakaa niin että eläinlääkärit siellä kentällä jaksavat ja saamme myös sinne syrjäisemmille seuduille tulevaisuudessa niitä eläinlääkäreitä houkutelluiksi kun he samalla voivat tätä ammattitaitoaan käyttää kunnon maksua vastaan myös pieneläinpuolella

miten ajattelette eikö oppisopimusrahojen työllisyysrahojen työpajojen koulutuspaikkojen leikkaus kuitenkin ole vastavoima tälle asialle

eikö sillä ole merkitystä nuorison työpaikkojen tai koulutuspaikkojen saantiin

kun työttömyyskorvaukset nyt nousevat mikä on ihan hyvä asia oletteko pohtinut sitä että työn vastaanottaminen pitäisi saada kannattavammaksi esimerkiksi nostamalla sitä suojaosaa minkä saa tienata menettämättä korvauksia

ja vielä kysyisin ministeri ihalaiselta

arvoisa puhemies

vielä haluan käyttää puheenvuoron viljelijöiden jaksamisesta

nimittäin tämä valvonta asia liittyy oleellisesti siihen että eläinsuojelukysymyksissä on erittäin usein kyse myös siitä että viljelijän henkinen sietokyky on ollut äärirajoilla ja hän on katkennut siellä tilalla

näin eläinten huono kohtelu johtuu siitä

ei toki ole kenenkään etu että kun eläinsuojeluvalvonnassa huomataan rikkeitä voidaan muutaman päivän päästä lukea lehdestä että isäntä on hakenut köyttä ja roikkuu karjaladossa

siksi on tärkeää huolehtia eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös isäntäväen hyvinvoinnista ja erityisesti näissä eläinsuojelukysymyksissä se on ensiarvoisen tärkeää

olemme myös tämän asian mietinnössä nostaneet esiin

perinteiset luotottajat osallistuvat sovitteluun asiallisesti ja velkajärjestely yleensä hoituu mutta uudemmat pikavippifirmat ja kulutusluotottajat eivät näin toimi ja monesti neuvottelua tällaisten firmojen kanssa oikeastaan ei kannata tehdä

velkaneuvontayksiköt toivoivat että heillä olisi lakisääteisesti lakimies jokaisessa yksikössä niin että vältyttäisiin turhilta ulosotoilta ja konkursseilta